arvoisa herra puhemies

hallituksen aikaisemmat säästötoimenpiteet eivät ole suuressa määrin kohdistuneet sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle mikä on ollut meille sosialidemokraateille hyvin tärkeää

stmllä on kuitenkin niin suuri rooli valtion menorakenteessa että leikkausten osumista tälle hallinnonalalle ei enää voida mitenkään välttää

me sosialidemokraatit olemme kuitenkin johdonmukaisesti ajaneet oikeudenmukaisuuden linjaa eli sitä että kaikkein heikoimmista ja pienituloisimmista pidetään kiinni nyt ja pidetään jatkossakin

jokohan me nyt tämän jälkeen saamme asian pois päiväjärjestyksestä

suomi on menneisyydessä ollut tasa arvoisten oikeuksien esitaistelija ja edelläkävijä

historia tuomitsee jälkijunassa tulijat

asiasta on aiheellista huomauttaa sillä samaa sukupuolta olevien avioliitto on jo laillistettu lukuisissa maissa niin euroopassa kuin sen ulkopuolellakin muun muassa kaikissa muissa pohjoismaissa

arvoisa puhemies

suomessa terveyserot ovat kansainvälisesti mitaten kovin korkeat ja niiden kaventaminen on yksi tämän kauden tärkeimpiä tavoitteita

hiukan epäilen että kun tämä asia aikanaan vihdoin hyväksytään ja saadaan pois päiväjärjestyksestä lain vastustajat eivät tule huomaamaan elämässään mitään eroa entiseen

alkoholi on myös tärkein syy työurien lyhenemiseen

tiedetään että alkoholin käyttöön voidaan vaikuttaa sen saatavuudella ja hinnalla mutta tilanne kuitenkin tuntuu olevan se että jos hintaa nostetaan tai vastaavasti saatavuutta vähennetään niin silloin matkustajatuonti virosta lisääntyy

nyt on yksinkertaisesti kyse samaa sukupuolta olevien juridisesta oikeudesta siviilivihkimiseen joten kirkon tuominen tähän keskusteluun on täysin tarpeetonta

mitä keinoja jää meille suitsia alkoholin käyttöä ja tätä kautta kaventaa terveyseroja

arvoisa herra puhemies

monet lain vastustajista ovat ilmaisseet huolensa homo ja lesboparien oikeudesta adoptioon mutta suomessa on jo nyt paljon sateenkaariperheitä

olisi näissä perheissä asuvien lasten etu että heidän perhetyyppinsä hyväksyttäisiin sellaisena tasa arvoisena normaalina osana yhteiskuntaa jollainen se todellisuudessakin on

lakialoitteessa todetaan että rikosrekisteriote voitaisiin luovuttaa sosiaaliviranomaisille tilanteissa jotka koskevat lapsen huostaanoton ja adoption lisäksi lastensuojelulaissa säädettyä viranomaisten tekemää ennakollista täällä sisu ilmoitusta tästä se lastensuojeluilmoitusta lastensuojelun tarpeen selvitystä lastensuojelun avohuollon tarpeen selvitystä sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädettyä tuomioistuimen pyytämää huolto ja tapaamisselvitystä

perheen kelpoisuus lapsen kasvattajaksi ei riipu vanhempien seksuaalisesta suuntautumisesta vaan ihan muista tekijöistä

lastensuojelulain mukaan viranomaisen on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin

minusta on hämmentävää että niin monet jotka täällä yleensä väittävät puhuvansa kansan äänellä ovat nyt suomalaisten enemmistöä vastaan

voisimmeko nyt kuunnella kansan ääntä

tästä esimerkkinä toimii se että peruspalveluministeri asetti tämän vuoden syyskuussa selvityshenkilöryhmän jonka tehtävänä on selvittää viranomaisten toimintatapoihin yhteistyön toimivuuteen sekä tietojen vaihtoon liittyviä ongelmia lastensuojelussa

arvoisa puhemies

lastensuojelu ei saa takerrella hallinnon tai tietojen puutteen vuoksi

lisäksi meidän tulee lainsäädännöllä tukea sosiaalityöntekijöiden tärkeää työtä ja sallia heille toimivat työkalut sen toteuttamiseen

arvoisa herra puhemies

sen sijaan suomi tietointensiivisenä yhteiskuntana on hyvinkin riippuvainen tietoverkkojen ja järjestelmien toiminnasta ja näin ollen erittäin haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille

siksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto siitä että selontekoa on kehitettävä kokonaisvaltaisen turvallisuusstrategian suuntaan mukaan lukien kyberturvallisuus huoltovarmuus ja energiaturvallisuus onkin erittäin kannatettavaa jopa välttämätöntä

suomen suhteen kuitenkin pitää edelleen linjaus jonka mukaan ei ole tällä hetkellä mitään sellaista syytä miksi hakisimme tällä hallituskaudella nato jäsenyyttä

sen sijaan kumppanuusyhteistyötä naton kanssa on syytä jatkaa sillä se edistää ja kehittää suomen kansallista puolustuskykyä

puolustusyhteistyön kehittämiseen eun puitteissa suhtaudutaan myönteisesti mutta itse en näe sitä kovinkaan realistisena vaihtoehtona ainakaan tällä hetkellä tässä tilanteessa

arvoisa herra puhemies

lakiesitys tulee todella tarpeeseen

huolestuttavin tilanne on psykiatriassa reumataudeissa ja kuntoutuksessa jotka ovat keskeisiä erikoisaloja myös työssäjaksamisen suhteen ja tietenkin työurien pidentämisessä

tästä syystä tässä esitetään sosiaali ja terveysministeriön terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteyteen perustettavaksi erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaostoa

myös arktisen alueen merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina osittain ilmastonmuutoksesta johtuen

toinen keskeinen asia lakiesityksessä on erikoislääkärikoulutuksen siirto okmn alaisuudesta stmn alaisuuteen ja täten aikaisemman tutkintoon johtavan koulutuksen muuttaminen työaikana tapahtuvaksi ammatilliseksi jatkokoulutukseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lakiesityksessä esitetyt muutokset helpottavat ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta ja mahdollistavat erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen jatkuvan kehittämistarpeen arvioinnin sekä koulutuksen suuntaamisen eri erikoisaloilla nykyistä huomattavasti paremmin käännetään esitystä yleiskeskustelu on päättynyt

arvoisa herra puhemies

liittyminen toi maalle matalan ja vakaan korkotason jonka myötä pankit lainasivat halpaa rahaa yksityisille ja yrityksille

espanjan lainakorot ovat nousseet huolestuttavalle tasolle

nyt viime viikonloppuna se sitten tapahtui eli espanja ei enää pystynyt sinnittelemään ja nöyrtyi hakemaan apua muilta euromailta

tästä syystä espanjan pankkien kaatuminen vaikuttaisi merkittävästi muihin euromaihin ja aiheuttaisi pahimmillaan koko euroopan laajuisen rahoituskriisin

monet asiantuntijat näkevät että pankkeja on syytä pääomittaa heti alkuun riittävän suurella summalla jotta kriisin leviäminen saataisiin pysäytettyä mahdollisimman tehokkaasti

toiseksi tukea voidaan käyttää vain elinkelpoisten pankkien pääomittamiseen

nyt on kysymys paitsi espanjasta myös euron ja sen myötä koko euroalueen tulevaisuudesta suomi ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta mukaan luettuna

hallitukselle on tärkeää kansalaisten hyvinvointi ja siksi se tekee kaikkensa kriisin pysäyttämiseksi ja sen leviämisen ehkäisemiseksi turvaten kaikin mahdollisin tavoin suomalaisten veronmaksajien aseman

arvoisa herra puhemies

kuntauudistus on välttämätön

me tarvitsemme vahvan peruskunnan joka kykenee palvelujen turvaamisen lisäksi aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan edistäen oman kuntansa ja alueensa elinvoimaa ja työllisyyttä ja joka näin syntyneillä tuloilla kykenee pääosin rahoittamaan kunnan vastuulla olevat peruspalvelut

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

talouden osalta on selvää että monet pienet ja valtiontukiriippuvaiset kunnat eivät ole elinvoimaisia jos kunnan tulee edistää alueen elinvoimaa kasvua työllisyyttä

kokemukset sähköisestä reseptistä tai e reseptistä ovat olleet pääosin myönteisiä

omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet

ongelmahan on usein se että potilaalla ei aina ole mukana vanhoja reseptejä joita on kirjoitettu toisessa terveydenhuollon yksikössä ja usein potilas ei muistakaan mitä kaikkia lääkkeitä on käytössä tai on tullut jo kokeiltua

me sosialidemokraatit tulemme osaltamme huolehtimaan siitä että tasausjärjestelmät säilyvät sellaisina että palvelut kyetään koko suomessa takaamaan kaikille kohtuullisella kunnallisveroasteella

tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluita mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia